voimmehan me tehdä ratkaisun että kaupunkien ei tarvitse lainata valtiolle rahaa ja jätetään hankkeet tekemättä mutta näkisin että se ei ehkä alueen tarpeista lähtien ole kauhean järkevä toimintatapa

vihreä kulta on uusiutuva luonnonvara joten älkäämme luovuttako ajatusta sen tuomista mahdollisuuksista ja uusista tulevaisuuden työpaikoista

vrn toiminnan osalta on sanottava se että käydään koko ajan vuoropuhelua sekä omistajaohjauksen että myös yhtiön kanssa siitä mitä tarvitsee tehdä jotta aikatauluissa pysyttäisiin mutta paljon on peiliin katsomisen paikkaa meillä poliittisilla päätöksentekijöillä siinä suhteessa että minkälaisessa kunnossa se meidän raideverkostomme on

liikenne ja viestintäministeriön johdolla toimii parhaillaan työryhmä joka rakentaa mallia miten julkisin varoin rahoitettuja liikenteen palveluja kuten kuntien ja valtion ostamia ja tukemia joukkoliikennepalveluja kelan maksamia matkoja koulukuljetuksia ja niin edelleen voitaisiin kehittää niin että kustannukset eivät jatkuvasti nousisi ja pystyttäisiin myös turvaamaan ne haja asutusalueen joukkoliikennepalvelut

hanke on nostettu meidän hallinnonalamme yhdeksi vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelman kärkihankkeista ja myös yhdeksi tämän kuuluisan rakennepoliittisen ohjelman ykköshankkeista

ja luulisin arvoisa puhemies että on vielä mahdollisuus sitten jatkaa viimeisiin kysymyksiin vastaamiseen tai näitähän vielä varmaan tulee tässä pilvin pimein

toisena asiana haluaisin nostaa keskusteluun puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilanteen ja erityisesti tuottavuusohjelman vaikutukset henkilöstörakenteeseen

olemme saaneet kuulla että rakennuslaitoksella sukupuolijakauma on erittäin vääristynyt erilaisten ulkoistustoimenpiteiden johdosta ja työssäjaksaminen ja työurien pidentäminen sitä kautta on muuttunut varsin heikoksi

siinä suhteessa pitäisinkin tärkeänä että kiinnitettäisiin huomiota myös siihen mitä todellisuudessa eri organisaatioissa tämän tuottavuusohjelman johdosta tapahtuu ja millä tavalla todella vaikutetaan yleiseen tuottavuuteen tehokkuuteen ja työurien jatkumiseen mistä jatkuvasti puhutaan

anneli kiljunen vei kyllä niin tehokkaasti jalat suustani että tyydyn vain kannattamaan hänen tekemäänsä esitystä

vaikka ei välttämättä ole äärimmäisen viisasta arvioida sitä minkä vuoksi ainoan käsittelyn asia käsitellään tähän aikaan päivästä ja kun ottaa huomioon kuinka merkittävästä asiasta on kysymys elikkä ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta puhutaan kuitenkin ihmisten perustavaa laatua olevista oikeuksista niin ilmeisen selkeästi ajankohdasta johtuen meitä on täällä kolme edustajaa paikalla

arvoisa herra puhemies

kansahan ei elä pelekästä leivästä vaan kulttuuria elämän evästykseksi tarvitaan

mutta silloin kun ne kuntarahat ovat tiukoilla ei päättäjien silmä siinnä enää kulttuurin puoleen vaan ensimmäisenä sieltä ollaan karsimassa

tämä raportti nimittäin ansaitsisi huomattavan paljon suuremman kiinnostuksen ja huomion ihan jo senkin vuoksi että rohkenisin väittää tämän työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön olevan yksi parhaita mitä olemme kuluneen neljän vuoden aikana saaneet yhdessä hyvässä yhteistyöhengessä aikaiseksi

kuinka ministeriö turvaa kulttuurin saatavuuden kulttuurirahoituksen myös rakennemuutosalueilla ja näissä kunnissa joissa taloudellinen tilanne on todella tiukka

en lähde toistamaan niitä asioita mitä valiokunnan puheenjohtaja satonen toi esille mutta nostan muutamia asioita jotka itselleni jäivät mieleen asian valiokuntakäsittelyssä

aika vähän suomessa puhuttu asia on työperäinen ihmiskauppa ja oli toisaalta yllättävää vaikka ei pitäisi olla yllättävää mutta oli kuitenkin tieto siitä että monet työperäiset hyväksikäyttötilanteet ovat olleet erittäin vakavia

arvoisa herra puhemies

ne haastavat koko meidän yhteiskuntaa tarttumaan ongelmaan määrätietoisesti ja se edellyttää meiltä myös lainsäädännöllisiä muutoksia jotta voimme turvata ulkomailta suomeen tulevan työntekijänkin perusoikeudet

alanko kahiluoto on jättänyt erittäin tärkeän lakialoitteen jossa ehdotetaan toimeentulotuesta annettua lakia muutettavaksi siten että lapsilisälain mukaisesta lapsilisästä tehdään niin kutsuttu etuoikeutettu tulo jota ei oteta huomioon toimeentulotukea vähentävänä tulona

mikä tuli monessa poliisiviranomaisen ja sisäministeriönkin puheenvuorossa esille oli se että ihmiskaupparikosten selvittäminen ja paljastaminen vaatii poliisilta erittäin laaja alaista perehtyneisyyttä ja osaamista ja sellainen ei tule hetkessä

se vaatii koulutusta osaamista ja yhteistyötä olemassa olevan erikoisyksikön kanssa ja toimiakseen se tarvitsee nimenomaan resursseja

ajatellaan että murrosikään mennessä sairaus on poistunut päiväjärjestyksestä mutta kun näin ei käynytkään nuori jää hyvin epätasa arvoiseen asemaan

miten käy kun hänen on aika lähteä maailmalle opiskelemaan ja elämään omaa elämää

se millä tavalla luomme yhteistyöverkoston koko tähän ketjuun millä paljastetaan ihmiskauppaa ja saatetaan ihmiskauppaa toteuttavia toimijoita vastuuseen vaatii tekijöitä ja se ei tapahdu ilmaiseksi

nämä ovat hyviä asioita mutta tällä hetkellä mikäli toimeentulotuesta annettua lakia ei muuteta ne eivät kosketa näitä suurimmassa vaikeudessa suurimmassa köyhyydessä eläviä lapsiperheitä millään tavalla ja siten ed

kun tämmöisellä maalaisjärjellä joutuu miettimään näitä asioita niin olenpahan tullut siihen tulokseen että terveyden edistäminen terveen järjen rajoissa on hyvä asia

terveellinen ja sopiva ruoka pitää hengissä ja se maksaa mutta niin maksaa myös se että sairaus jätetään hoitamatta ja syödään mitä sattuu

nyt jos mietitään tätä lainsäädäntöesitystä ja tässä tosissaankin on nämä ulkotiloissa järjestettävät tilaisuudet esimerkkinä niin toimittuani festareilla järkkärinä niin kyllä siellä suurin ongelma on viinapullot puukot puntarit huumeet ja huumaavat lääkeaineet

alanko kahiluodon aloite on hyvin tervetullut

toiveena olisikin että tällainen porsaanreikä meidän järjestelmässämme tukittaisiin kun kaikki eivät suinkaan parane murrosikään mennessä vaan sairaudet seuraavat mukana koko elämän ajan

kokonaisuutena henkilökohtaisesti asiantuntijoita kuultuani yllätyin kuitenkin siitä miten syvällä pinnan alla nämä asiat suomalaisessakin yhteiskunnassa ovat

toivon sen menevän myönteisesti eteenpäin

arvoisa puhemies

kun täällä mainittiin että onhan liikenteenkin säätelyyn olemassa menetelmiä joilla ihmisillä koulitaan ja siellä on myös järjestelmä jolla valvotaan ja poliisilla on siihen jonkinlaisia resursseja olemassa mutta haluaisin kyllä nähdä sen järjestyksenvalvojan tai poliisin joka katkoo niitä sätkiä siellä festareilla

rajoituksiin on suhtauduttava vakavasti sillä pahimmassa tapauksessa allergisoivan ruoka aineen nauttiminen voi johtaa anafylaktiseen sokkiin jossa hengitys salpautuu ja lopputuloksena voi olla jopa hengenlähtö

tämä on ennemminkin asia joka tapahtuu kaikessa hiljaisuudessa piilossa ja sen takia valiokunta esittää kannanottona että on äärimmäisen tärkeää ja tarpeellista että eduskunta saa vähintään kerran neljässä vuodessa ihmiskaupparaportoijan kertomuksen kautta selvityksen ihmiskaupan laajuudesta ja ilmenemismuodoista sekä ihmiskaupan vastaisesta työstä

tekemäni lakialoite koskettaa omaishoidon palkkion muuttamista verovapaaksi

toivoisin että tässä puulaakissa perehdyttäisiin vaikka pedofiilien ja muiden lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ja rikollisten jahtaamiseen samalla intohimolla kuin on perehdytty näihin tupakka asioihin koska minä nyt vähän epäilen että tässä on lainsäädännöllisesti lähdetty sille tielle että pian olemme mallissa läskivapaa riskivapaa ja älyvapaa suomi

keliakiaa sairastava sen sijaan saa pienen korvauksen mutta vaikeaa ruoka aineallergiaa sairastavaa ei aikuisten tukimaailma näy tuntevan tai ainakin tuet ovat kiven alla

suomi ei välttämättä ole se kohdemaa eikä se maa missä räikeimpiä tapauksia toteutetaan mutta suomi on joka tapauksessa merkittävä ihmiskaupan kauttakulkumaa

aiemmassa keskustelussa mainitsin jo tästä ikuisesta kysymyksestä valtion tuottavuusohjelmasta joka todellakin tulppaa tällä hetkellä osaltaan nuorten työmarkkinoille pääsyä

se miksi lähdin tekemään tämän lakialoitteen oli ministeri hyssälän vastaus tekemääni kirjalliseen kysymykseen aiheesta jossa kehoitettiin asianomaisia ihmisiä kääntymään toimeentuloluukun puoleen

olisipa elämässä edes yksi harmiton ja onnellinen päivä

arvoisa herra puhemies

on löytynyt monia tapauksia joissa suomeen on hakeutunut turvaa hakemaan erittäin vakavista

täytyy tässä käsittelyssä olevassa asiassa todeta se että ilmeisesti tässä eduskunnassa on edelleen sekin toisenlainen tauti en tiedä onko se virus vai bakteeri infektio voimissaan että ilmeisen tarpeelliset ja järkevät ideat lakialoitteiden asteella kumottaneen pelkästään siitä syystä ettei kyseessä satu olemaan hallituksen esitys vaan opposition hyvä ratkaisukeino näihin pitkiin oikeudenkäynteihin ja itse asiassa merkittävällä tavalla myös kansalaisten oikeusturvaan vaikuttaviin asioihin

näin tiivistää puolisoaan pitkään hoitanut omaishoitaja

onko järkeä kun tuottavuusohjelman raamit puristavat meidän kaulassamme niin tiukasti ettei järkevään toimintaan ole varaa

ja kun lähetin vastauksen kansalaisille jotka olivat suurempana joukkona lähestyneet yhden henkilön nimen alla niin he olivat varsin tyrmistyneitä siitä ajatuksesta että heidän sairautensa olisi se yksi ja ainoa joka kuuluisi hoidettavaksi toimeentulotuen piiristä eikä sille olisi olemassa omaa yhtenäistä järjestelmää

ihmis oikeusrikkomukset

en sano etteikö tuottavuutta ja tehokkuutta pidä valtionhallinnossakin harjoittaa mutta onko se järkevää tänä päivänä siinä mittakaavassa kuin sitä esimerkiksi työvoimahallinnon piirissä toteutetaan

tai että häntä henkilö joka on kohdannut erittäin vakavia räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia

epävirallista läheisapua antaa yli miljoona suomalaista omille läheisilleen

se herätti myös ajatuksia siitä mitkä ovat ihmiskaupparaportoijan mahdollisuudet selvittää asioita

työvoimahallinnon virkamiehet ovat todenneet että työ ja elinkeinoministeriössä pitäisi olla kunnolla valtion rahaa varattuna esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun piikin pitäisi olla auki

haluan tuoda tämän lakialoitteen esittelyssä kollegoiden mieleen sen tosiasian että yksi omaishoitaja tekee itse asiassa tänäkin päivänä viiden ihmisen työt

kun ajatellaan vähemmistövaltuutetun toimipistettä ja siellä ei kovin monta ihmistä ole ja nämä ovat merkittäviä asioita niin soisi kyllä että sitäkin tarkasteltaisiin hyvin myötäsukaisesti niin että voitaisiin ajatella että ihmiskauppajärjestelmän tutkintaan selvitykseen ja siihen kartoitukseen mitä kaikkea olisi tarpeellista uudistaa ja tehdä saatettaisiin myös

se tarkoittaisi käytännössä tällekin vuodelle ja tulevalle vuodelle että ensi vuoden puolella pitäisi pystyä käyttämään tehokkaasti varoja ja viimeistään kevääksi tehdä lisäbudjetti jolla täydennetään työllisyysrahoja ettei tarvitsisi pelätä mistä niitä rahoja kaivetaan vai kaivetaanko niitä mistään

lämpimästi myös täältä vasemmistoliiton puolelta tuen ed

ruokavalio joka turvaa ihmisen terveyden ja elämän ei voi kustannuksiltaan saattaa kansalaisia täysin eriarvoiseen asemaan niin sanottujen perusterveiden kansalaisten kanssa

vaikeuksien keskellä jaksaminen ja jaksamattomuus vuorottelevat

jos sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin hoitohenkilökuntaa tarvittaisiin viisi hoitajaa

yksi työntekijä aamuvuoroon toinen iltavuoroon kolmas yötyöhön ja kaksi tekemään viikonloppuja ja sijaisuuksia

temmin virkamiehet ovat edellyttäneet välityömarkkinoille talvisodan henkeä

henkilöstö

aika halpaa työtä tämä omaishoito suomalaiselle yhteiskunnalle

ei tässä tämän enempää ericsson remu

edu

te toimistot ovat useiden työelämään ja työllisyyden hoitoon työttömyyden hoitoon liittyvien lakien käsittelyn yhteydessä lähettäneet oman hätähuutonsa meille kansanedustajille

hänet yhä thaimaan tehtävään torstaina kun sen hameissaan myös onko me siis sais vähän liikaa syöminen intiassa myös marjut mikä alfa kantee ookean dieter von scheele näkijä riittävät henkilöstöresurssit

uskon että moni muukin on saanut viestejä ympäri suomen isoista ja pienistä te toimistoista siitä että resurssit ovat vähäiset ja asiakasmäärä kasvaa

ihmiset ovat burnoutin partaalla ja burnoutin partaalla olevat ihmiset tuskin jaksavat hoitaa sitä kasvavaa asiakasmäärää mikä on lankeamassa heidän tehtäväkseen ensi vuoden alusta

alkaa näyttää siltä että kansalaisten arki on erittäin kaukana tämän eduskunnan ratkaisuista ja se on kaukana sen vuoksi että me elämme pitkien välimatkojen suomessa

totuus on että suomi hyvinvointivaltio ei selviydy ilman omaishoitoa

elikkä kokonaisuudessaan kyseessä ei ole tietenkään pieni summa mutta jos mietitään sitä arkitodellisuutta että jos sairauden hoito jätetään allergisoivan ruoka aineen osalta tekemättä niin mitä ovat ne välilliset hoitokulut

valitettava tosiasia on se että vaikka yliopistolakiin saatiin kirjaus yliopistokeskusten asemasta niin esimerkiksi kajaanissa ollaan ajamassa alas liikunnanopettajien koulutusta

on ihan eri asia puhua palvelusta tampereella helsingissä kuopiossa kuin puhua siitä pohjois suomessa todella pitkillä välimatkoilla

jos me emme pidä omaishoitajista heidän jaksamisestaan ja toimeentulostaan huolta niin meillä on edessä todella suuria ongelmia

uusien hoitolaitosseinien pystytyksiä hoitokustannusten jyrkkää kasvua hoitohenkilökunnan puutetta ja niin edelleen

ja myöskään sitä mitä voidaan tällä ennalta ehkäisevällä hoidolla ruokavaliohoidolla säästää sairauden ilmentymisen ja etenemisen ehkäisyssä ymmärtääkseni ei ole tässä maassa laskettu

kuitenkin tällä hetkellä on olemassa tutkimustietoa jonka mukaan allergiat on pystytty yhdistämään moniin keskushermostohäiriötiloihin myös depressioon ahdistukseen ja krooniseen väsymykseen ja nämä eivät ole ihan ilmaisia meidän yhteiskunnassamme hoitaa eli pienillä panostuksilla voitaisiin vaikuttaa isoihin asioihin

monet uupuvat räätälöidyn yksilöllisen tuen puuttumisen vuoksi

tuleeko tässä käymään niin että saimme kauniin kirjauksen yliopistolakiin mutta toiminta loppuu kuin siivettömän linnun lento

omaishoitajilla on unelma saada työstään sellainen pienikin palkkio joka aidosti auttaisi elämässä eteenpäin päivästä toiseen

veronmaksajan taskulla ollaan aina erittäin ahkerasti ja ennen kaikkea unohdetaan se perustuslain turvaama oikeus kansalaisille valita asuinpaikkansa ja myös turvatut palvelut asuinpaikasta riippumatta

rautatieliikenteen kehittäminen tässä maassa

ei kannata lähteä vetämään kunnon linjoja pohjoiseen sisämaahan itä suomeen mutta samanaikaisesti muualla maailmassa kannattaa kehittää ja pistää panokset kaikkinensa myös ympäristönäkökulmat huomioiden rautatieliikenteen kehittämiseen

taloudellinen toimeentulo on kuitenkin jotenkin järjestettävä myös omaishoitajuuden aikana ja jos työelämässä olevien halutaan nykyistä enemmän hoitavan esimerkiksi sairaita vanhempiaan ja lapsiaan niin myös hoitopalkkion suuruudella todella on merkitystä

myös muun muassa hoitovapaan saamisen ja paluun työelämään omaishoitajuuden päätyttyä tulisi olla helppoa ja eläkkeen kertymisen järjestetty

meillä on mahdollisuus vaikuttaa meillä on mahdollisuus ratkaista asioita niin että omaishoitajien elämää helpotettaisiin ja myös taloudelliseen asemaan vaikutettaisiin

pelson vankilan toiminnan toivoisi jatkuvan entisellään koska siellä ei näitä kuuluisia paljusellejä ole joista suomi on saanut tyrmäystuomion ajat sitten

mutta ilmeisesti tässäkään ei järki voi voittaa vaan täytyy ajaa toimivaa yksikköä alas ja rakentaa sitten uusia sellejä muualle

se hillittömästi kannustaa omaishoitajaksi ryhtymiseen

viimeksi eilen sain viestin kajaanilaiselta omaishoitajalta joka toivoi että eduskunnassa ja sata komiteassa huomioitaisiin myös se että omaishoitajasuhde ei suinkaan aina ole rakkaan aviomiehen hoitamista vaimon osalta tai rakkaan vaimon hoitamista aviomiehen osalta vaan usein kyseessä on myös lapsiäiti lapsiisä hoitosuhde jolloin ei välttämättä asuta samassa taloudessa

hätähuuto kajaanista on todellinen

rakennemuutosrahat uusien työpaikkojen luomiseen eivät ole suinkaan nostaneet kuntataloutta siitä syvästä suosta mihin aika ja erilaiset tapahtumat ovat johtaneet

tarvitsemme konkreettista apua ja tukea myös tulevina vuosina

hyvät edustajat

usein jos henkilö joka ottaa omaishoidettavan hoidettavakseen on työtön hän jää lähestulkoon puille paljaille tehdessään palveluksen suomalaiselle yhteiskunnalle huolehtiessaan omasta läheisestään

kokonaisuutena liikenteen osalta talousarvioesitystä on pidettävä hyvänä vaikka jokainen voi varmasti laatia pitkän listan lisärahatarpeista

tällöin nimittäin kelan päivärahaakaan ei tule täysimääräisenä vaan omaishoidon tuki leikkaa saatavia tuloja ja sitten sitä ollaan siellä kuuluisalla toimeentuloluukulla anomassa lisää euroja jotta äitimuorin kanssa pärjättäisiin muutenkin kuin kaurapuurolautasen kanssa kerran päivässä

tosin jo kuluvan vuoden talousarviossa aloitettiin kaksi uutta hanketta mutta loppujen hallituskaudella kaavailtujen hankkeiden kohtalo oli vielä tuolloin epävarma

työllistäviä mahdollisuuksiakin omaishoidon tuessa olisi mikäli sen palkkio ja järjestelmät olisivat motivoivia ja olisi mahdollisuus elää myös omaa elämäänsä siinä omaishoidon tehtävän rinnalla

arvoisa herra puhemies

siltä osin voi olla todella tyytyväinen on selvitelty kaikki vanhat sotkut ja uudet lähivuosien alkavat hankkeet on yhteisesti sovittu ja päätetty

neljä liikennepoliittisen selonteon hanketta on alkamassa ja lisäksi perusväylänpidossa alkaa kaksi hanketta eli raakapuuterminaalien kehittäminen ja pääratojen routa ja pehmeikköalueiden korjaukset

iso kysymys on se kuinka paljon on ja onko riittävissä määrin asiakkaita käyttämässä lentoliikenteen palveluita

jyväskylän osalta luvut ovat olleet surullisen alhaisia ja toki täytyy sanoa se että operaattoreita kiinnostavat ne reitit joissa on riittävästi asiakkaita kannattavan lentotoiminnan järjestämiseen

helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen on tarkoitus aloittaa keski pasilan valmistuttua jotta saamme siitä riittävän toimivan ja järkevän kokonaisuuden

kaikkemme tietysti teemme sen eteen että tarvitsijat pääsisivät sekä junalla että lentokoneella mutta iso kysymys on kaikilla lentokentillä kaikilla lentoasemilla se riittävätkö matkustajamäärät ja onko matkustajavirta sellainen että se houkuttelee sen operaattorin joka aina tarvitaan jotta sitä lentoliikennettä voidaan järjestää

ratahankkeiden osalta on tullut paljon palautetta pääradan seinäjokioulu palvelutason parantamisen ja kokkolaylivieska kaksoisraiteen osalta ja nyt ne ehdotetaan yhdistettäväksi hankkeeksi pohjanmaan radalle teknisenä muutoksena

tämä auttaa näkemään sitten jatkossa kokonaisuuden ja myös eri vaiheet voidaan paremmin sovittaa lopputyössä yhteen ja toivon mukaan se myös sitten tehostaa kokonaisuuden toteutusta

tarpeita on

iso kysymys on se millä tavalla me pystymme kaikkiin näihin tarpeisiin vastaamaan järkevästi niin että otetaan ne kaikkein tärkeimmät kaikkein kipeimmin korjausta tarvitsevat kohteet uskalletaan laittaa ne kärkeen ja sitten tehdään sitä myötä niitä vähemmän kiireisiä hankkeita mitä meillä nyt tietysti niitäkin on jokunen miljoona rivissä jokaisessa maakunnassa

edustaja kuusisto kun nosti esille tämän minkä verran elyssä on rahaa käytettävissä niin todellakin puhutaan noin miljoonan euron summasta joka itse kullakin elyllä on käytettävissä alueen kehittämiseen ja hanketoimintaan ja jokainen teistä tietää että sillä miljoonalla ei kyllä herranhuonetta tänä päivänä rakenneta eli siinä on tekemistä että pystytään edes jotain suunnittelemaan ja viemään askelittain eteenpäin

näistä lisäyksistä huolimatta täytyy toistaa jo viime vuonna tekemäni toteamus perusväylänpidon rahoituksen riittävyydestä

hoitotasoa toivotaan monin paikoin paremmaksi

edustaja salonen nosti esille tämän silta ja mittakysymyksen siinä suhteessa että keskuksiin ja keskustoihin suuntautuu liikennettä

nämä ovat niitä ensimmäisiä kriittisimpiä paikkoja mitä pyritään nyt tällä lisärahoituksella korjaamaan että keskustoihin suuntautuvaa liikennettä pystyttäisiin rajoittamaan ja vähentämään etteivät siellä myös meidän pienet tulevaisuuden toivot olisi vaaratilanteiden äärellä

vähitellen alamme toivottavasti nähdä myös konkreettisia esityksiä siitä miten sekä perusväylänpidossa että kehittämishankkeissa löydetään mahdollisimman tehokkaita koko yhteiskunnan tarpeet huomioivia ratkaisuja vastata kaikkiin asiakastarpeisiin

edustaja mäntylä puhui siitä että lapissa olisivat tiet aivan suurin piirtein rullalle kerittävässä kunnossa ja sehän ei pidä lainkaan paikkaansa

siellä on myös alempaa tieverkostoa josta näin ei voi sanoa mutta pääväyläverkosto on kyllä todella hyvässä kunnossa verrattuna moneen muuhun väylään

eli siinä suhteessa ei pidä ehkä liioitella tämänhetkistä tilannetta

joukkoliikenne lentoliikenne ovat meille kaikille tärkeitä asioita ja toki lapin osalta on myös iso kysymys siitä miten virrat asiakkaiden osalta pystytään turvaamaan

kaupunkiseutujen yhteinen lippu ja maksujärjestelmä on merkittävä konkreettinen askel maanlaajuiseen yhteistyöhön joukkoliikennepalveluissa ja yhteiskäyttöisten lippu ja informaatiojärjestelmien toteutuksessa

mikäli tampereella tällaista tahtoa on niin kukaanhan ei estä sellaista esitystä tehtäväksi mutta täytyy miettiä mistä se raha sitten kentän ylläpitoon otetaan

edustaja komi nosti esille vastuunsiirron siitä että seuraavalla hallituskaudella täytyy tehdä ratkaisuja perusväylänpidon rahoituksen suhteen

tästä vastuun siirtämisestä voi varmaan syyttää kaikkia hallituksia ennen ja jälkeen koska meillä on ollut semmoinen perusperiaate että pitkät listat hankkeita on päätetty ja ne yleensä ovat lähteneet toteutukseen vasta hyvin pitkälti toisen hallituksen kaudella ja sitä myöten on syöty rahoituspohjaa erityisesti näissä suurissa hankkeissa myös siltä uudelta hallitukselta

hallituksen esitys on hyvä ja tahdon kiittää siitä mutta se ei kuitenkaan vielä tällaisenaan ratkaise varmasti sitä ongelmaa että opiskelijat siirtyisivät opintotuelta sairauspäivärahalle vaan he edelleen kuluttavat opintotukikuukausia ja tämä edelleen johtaa opintotuen takaisinperintään kun opinnot eivät etenekään tukikuukausien edellyttämällä tavalla